mutta vaikeusasteita tämä laki tuo ja haluan sanoa että hyvä oli että valiokunta teki sen lausuman jossa seurataan tämän lain vaikutuksia

mutta halusin vain tässä tuoda esille sen että se kestää aikansa kun uusi koulutus aloitetaan ja sen takia täytyy sen rinnalla tehdä niin kuin sinivihreä hallitus on tehnyt kaikkensa että saadaan ne kaikki toimet tehtyä että lääkäreitä saadaan kentälle ja lääkärit myöskin jäävät niihin toimiin

valitettavasti meillä suomessa ei tällä hetkellä vielä ole sellaista järjestelmää jonka avulla voitaisiin viestiä vastuullisuuden ja eläinten hyvinvoinnin toteutumisesta kuluttajalle niin että kuluttaja voisi esimerkiksi kaupassa käydessään todeta sen mitä koko ruokaketjussa on tapahtunut onko eläinten hyvinvoinnista huolehdittu

aikuisten aika on aivan olennainen ja haluan tässä yhtyä niihin puhujiin jotka toteavat että on järjetöntä että osapäivälapsilla on erilainen mitoitus kuin kokopäivälapsilla

millaisia toimia aiotaan tehdä tai mitä on jo tehty vastaavan ministeriön taholta jotta suomeen syntyisi erityisesti liha alalle tällainen vastuullisuusjärjestelmä

toivon että tämä asia korjataan

erityisen huolestuttavaa on se että valtaosa suomalaisista lapsista ei liiku riittävästi oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta

eli mitään sellaista syytä ei ole että yksiselitteisesti sanottaisiin että koulutusta ei voida aloittaa vaan päinvastoin me kovasti teemme yhteistyötä sen eteen että myöskin tämä asia etenisi

muistutan vielä ministeriä siitä että hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite siitä että tulemme nimeämään eläinsuojeluasiamiehen tällä vaalikaudella

pidän kaikkein kiireellisimpänä sitä että ennakkoluulottomasti löydämme uusia tapoja edistää liikuntaa

arvoisa puhemies

olisi hyvä että koulusta laitettaisiin viesti vanhemmille kerrottaisiin miten tärkeää se liikunta on ja annettaisiin liikuntaläksyä niin että lapset voisivat siinä lähiympäristössään leikkiä

eli töitä tehdään kyllä

itämeri on edelleen maailman saastuneimpia merialueita vaikka monia ponnisteluita itämeren pelastamiseksi on tehty

tämä aiheuttaa todella turvattomuutta ja huolta lapsiperheissä

me tiedämme että liikuntaresepti liikuntasuositus toimii aikuisten osalta

arvoisa puhemies

tuore työryhmäesitys tuli temistä ja oli tosi pettymys että tämä tätä asiaa käsitellyt työryhmä ei esittänyt mitään parannuksia perhevapailta palaavien vanhempien asemaan

monissa perheissä on eletty epävarmuuden aikoja kun on käynyt ilmi että sikainfluenssarokote on osaltaan lisännyt lasten riskiä sairastua narkolepsiaan

monet asiat vaikuttavat siihen

haluan kyllä tässä korostaa sitä että aivan ensisijaisia toimia ovat juuri ne että tuemme vanhemmuutta sitä että vanhemmilla on aikaa lapsille että kaikin tavoin saamme lasten lähelle tuttuja aikuisia

yksi vakava asia on se että edelleen matkustaja alukset laskevat käymäläjätevedet itämereen

erityisesti kunta ja terveysjaostossa totesimme että vanhusten liikunnan edistämistä täytyy seurata

mihin toimiin aiotte ryhtyä jotta perhevapaalta palaavien asema voitaisiin turvata

myöskin ystävät ja toverit ovat tärkeitä

on erittäin tärkeää että sairastuneet lapset ja heidän perheensä ja omaiset voivat luottaa siihen että he saavat kaiken mahdollisen tiedon ja avun ja että lapset saavat parhaan mahdollisen hoidon

sen takia monin tavoin omalta osaltani olen kannustanut niitä toimia joita koulussa voidaan tehdä jotta siellä lisättäisiin yhteisöllisyyttä

aivan erityisesti hallitus on kannustanut pienten lasten vanhempia palaamaan työelämään joten on tärkeätä että kannamme vastuun että heitä sitten työelämässä myös tasavertaisesti kohdellaan

tiedän että suomen johdolla on valmisteltu esitystä käymäläjätevesien päästökiellosta totaalista päästökiellosta mutta julkisuuteen on tullut tieto siitä että venäjän liikenneministeri on pyrkinyt estämään tämän esityksen etenemisen

mihin toimiin voisimme ryhtyä tämän epäkohdan korjaamiseksi

missä mennään

mutta tietysti lailla me emme ystäviä saa ja sen takia ne toimet joita me teemme kouluissa kiusaamisen kitkemiseksi että kouluissa olisi nollatoleranssi ovat ehkä kaikkein tärkeimpiä

kyllä tässä kun ministeri on paikalla meillä jaostossa on ollut tapana antaa virkamiehille ja ministerille kotiläksyä jos on tarpeen niin erinomaisesti ministeri täällä on vastannut mutta haluaisin kotiläksynä antaa nyt ministerille sen että tähän pikavippiasiaan pitää nyt saada ratkaisuja pikaisesti

se on tärkeä että sitä seurataan tarkasti eduskuntaa pidetään informoituna mutta tässä paljuselliasiassa kysymys on tasa arvosta myöskin ja naisista

kyllä on näin että nämä koulu uhkaukset ovat vakavasti vaarantaneet koulurauhan ja selvä on että valtiovallan puolelta koulujen puolelta tehdään kaikki voitava

me jaostossa kuulimme asiantuntijoita ja edellytimme että erilaisia kustannusvaihtoehtoja tehdään jotta tämä saadaan kehyksien puitteissa tulevaisuudessa ratkaistua

mutta haluan kohdistaa keskustelun myöskin siihen että näiden koulu uhkausten takana ovat lapset oppilaat joilla on vakavasti mielessä vääristynyt se asia mikä on oikein ja mikä väärin

on hyvin tärkeää että sote lainsäädäntö järjestämislaki valmistellaan huolella ja saadaan eduskuntaan sellainen kokonaisuus joka huolellisen käsittelyn jälkeen voidaan hyväksyä

sen takia olen peräänkuuluttanut vanhempien ryhtiliikettä

olen vedonnut ja vetoan tässäkin vanhempiin että myöskin jokaisessa kodissa keskusteltaisiin siitä mikä on oikein ja mikä on väärin siitä että jokainen koulu uhkaus on vakava asia se on rikos ja niihin täytyy saada nollatoleranssi

kun tämä lapsiystävällinen oikeus etenee niin toivon että tähän sisällytetään erillinen ohjelma ja arviointi siitä että oikeasti koko tämän prosessin aikanakin toteutuu se että lasta ei käytetä välikappaleena ei pelinappulana eikä tätä vieraantumista hyväksytä vaan tehdään kaikki siinä että lapsi tapaa vanhempiaan ja isovanhempiaan

niin kuin ministeri sanoi onhan varmasti niin että sen mukana saadaan myöskin rahoitusratkaisuja koska on äärimmäisen tärkeää että tuo kokonaisuus on arvioitavissa kun kunnat ja muut siitä lausuntonsa antavat

juuri tuossa ennen eduskuntavaaleja muutamaa päivää ennen oli kelan tulkkauspalvelun kehittämispäivät ja siellä nostettiin monta asiaa joita nyt viedään eteenpäin

mutta tätä varmasti seuraamme kelan valtuutetuissa ja tärkeää on että tämä asia toimii ja se ei todellakaan ole ollut vielä priimaa mutta parempaan päin ollaan menossa saamieni tietojen perusteella näin voin sanoa

mutta mihin perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota mihin verojaosto kiinnitti ja sitten lopulta valtiovarainvaliokunta oli se että lakisääteisesti pitäisi kirjata että turvataan se että helsingin yliopisto tämän apteekkitoiminnan osalta saa sen kompensaation

pidän välttämättömänä että kun lakia valmistellaan niin se kirjataan sillä tavalla että se on oma osansa eikä sitä sotketa siihen perusrahoitukseen jonka helsingin yliopisto saa valtiovallalta

tämä on erittäin tärkeätä

tämä on niin iso kokonaisuus että on selvää että pala palalta nämä asiat ratkeavat ja tämän yliopistoja koskevan verolainsäädännön osalta en näe ongelmaa

niin kauan kuin tämä tilanne säilyy säilyy naisten syrjiminen työmarkkinoilla

naisvaltaisilla aloilla tämä on yritysten menestymisen ja kasvun este

heinäluomalle kyllä totean että se toteamus täällä että kaikki lupaukset on petetty ei kyllä vastaa sitä todellisuutta mitä on tehty

mutta se mitä täällä ed

viitanen ja ed

me emme ole näitä maksuja tuomassa ja varmasti ministeri lehtomäki voi tämän tässä vahvistaa

siinä mielessä se on asia jota ei ole hoidettu niin hyvin kuin olisi pitänyt hoitaa

arvoisa puhemies

itämeren suojelusta haluaisin sanoa sen verran että kun täällä oli itämeri selonteko eduskunnassa eduskunta totesi että olemassa olevat toimenpiteet eivät ole riittäviä ja erityisesti kiinnitimme huomiota siihen että jos emme saa maatalouden kuormitusta kuriin niin emme onnistu itämeren pelastamisessa

mutta kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies haluan todeta että oli erittäin tärkeää se että verojaosto nuo selkeät rajaukset teki elinkeinotoiminnan osalta ja siinä mielessä mielestäni tämä mietintö on erittäin hyvä

nyt kun olemme saaneet kuulla että maatalouden ympäristötukia ei tulla kohdentamaan sillä tavalla kuin eduskunta edellytti johtuen näistä neuvottelukysymyksistä eun osalta niin kysynkin

tämä esitys on osoitus siitä että sipilän hallitus tuo ripeästi esityksiä eduskuntaan

se prosessi millä tämä lakiesitys saatiin aikaiseksi oli erinomainen mutta erinomaista on myöskin että tämä lakiesitys tuli nyt eduskuntaan ja toivon että sama ripeä tahti jatkuu

onko vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tämän lakiesityksen takana vai onko niin että ette ole tässä sovussa mukana

arvoisa puhemies

ihan ensiksi totean sen että siihen että kansaneläkelaitoksen rahoitus turvataan hallitus on vahvasti sitoutunut

samaan aikaan käymme keskustelua ensi vuoden talousarviosta

ja on hyvä että kun talousarvio tähän taloon tulee silloin saamme ministereiltä perustelut näihin ja myöskin tämä kelan rahoitusasia tässä käydään läpi

sen pitää olla kärki mutta osana tätä katsotaan myöskin se että kelan toiminta voidaan turvata ja erittäin hyvä että tähän edustaja kiljunen kiinnitti huomiota

keskustelu päättyi

heinäluomalle sen että sinivihreä hallitus on antanut yliopistoille paljon enemmän voimavaroja kuin koskaan mikään hallitus missä sosialidemokraatit ovat olleet

pidän erittäin tärkeänä että sen rinnalla että aalto yliopistoon panostetaan panostetaan kaikkiin suomen yliopistoihin ja toivon että sillä päätöksellä joka omana ministerikautenani tehtiin että yliopistoihin voidaan tehdä finanssisijoituksia löydetään uusia tapoja vielä vahvistaa yliopistoja

arvoisa puhemies

kun täällä joka keskustelussa kun eläintensuojelusta on puhuttu on puhuttu siitä että nykyinen eläinsuojelulaki pitäisi uudistaa ja ministeri anttila on todennutkin että tuo työ on käynnissä niin haluan tämän keskustelun osalta vielä pöytäkirjoihin kirjata sen että kun nämä rankat rikkeet eläintensuojelussa ja sen valvonnassa nousivat esille silloin hyvin vahvasti monet asiantuntijat nostivat esille sen että ei ole kyse siitä että laki olisi pelkästään vanha vaan asiantuntijat sanoivat julkisesti että näyttää siltä että maa ja metsätalousministeriö osin tulkitsee nykyistä eläinsuojelulakia sillä tavalla että siitä johdetut määräykset ja ehkä asetuksetkin ovat ristiriidassa eläinsuojelulain hengen kanssa

näin on sanottu ja haluan tässä sanoa sen että erittäin tärkeää olisi että ministeriössä nyt katsottaisiin nämä ohjeet ja asetukset jotka voidaan tehdä riippumatta siitä muutetaanko lainsäädäntöä että ne tällä vaalikaudella tulisivat ja mahdollisesti vielä uusi eläinsuojelulaki tulisi eduskuntaan etteivät kaikki asiat siirry sitten seuraavalle vaalikaudelle

tämä on kokoomukselle ollut erittäin tärkeä tavoite ja kuten ministeri sanoi nyt on tärkeää että yhdessä hienosäädämme tämän lain

mielestäni on erittäin tärkeää että eduskunta ja sosiaali ja terveysvaliokunta arvioivat onko tässä laissa riittävän vahvasti se koko uudistuksen juju

kysynkin vielä tässä ministerin mielipidettä ja sosiaali ja terveysvaliokunnalle ja eduskunnalle totean että hyvin tarkkaan on mietittävä poistaako tämä lakiesitys riittävästi sen ongelman epätasa arvoisesta vanhuspalveluiden tarjonnasta ja hoitoonpääsystä

on erittäin tärkeää että samapalkkaisuustavoite toteutuu

tuo ohjelmahan on edennyt kovin hitaasti ja keskustajohtoisen hallituksen aikana ei todellakaan saatu aikaiseksi niitä tavoitteita mitä tuohon ohjelmaan kirjattiin

arvoisa puhemies

jokaisen suomalaisen kannalta vauvasta vaariin kaikkein olennaisinta on se että suomeen syntyy lisää työtä ja yrittäjyyttä ja on aivan oikein että tämä on se kärki minkä eteen hallitus tekee paljon työtä